arvoisa herra puhemies

yhä useampi suomalainen kysyy mihin suomea viedään tällä hetkellä

hallituksen ideologia perustuu sellaiseen maailmankuvaan jossa rikkaita on kannustettava uusilla verohelpotuksilla kun taas työttömiä köyhiä ja osattomia pitää pakottaa tulonleikkauksilla toimeliaisuuteen

kysynkin ministeri lindströmiltä

miten käy työn arvostuksen kun palkattoman työn määrä lisääntyy ja millä ihmiset ostavat ruokansa ja maksavat laskunsa ilmaistyön aikana

käytännössä tässä voi käydä niin että työnantaja ei palkkaa ilman tätä ilmaistyökokeilua ja näin ollen tässä voi käydä niin

kuitenkin nostan esille huolen nuorten kasvavasta pitkäaikaistyöttömyydestä

työttömyysjaksot ovat pitkittyneet lyhyessä ajassa jopa viidellä kuukaudella lähes puoleentoista vuoteen

nuoret työttömät haluavat kuitenkin tehdä työtä oikeastaan mitä työtä tahansa ja yhdeksän kymmenestä hakee aktiivisesti työtä

kysynkin ministeriltä

kun perussuomalaisten puheenjohtaja soini on todennut että työmies on palkkansa ansainnut niin miksi juuri te perussuomalaisten työministeri haluatte opettaa nuorelle sukupolvelle ilmaistyön periaatteet

arvoisa puhemies maaseudun karu todellisuus on jyrkästi ristiriidassa hallituksen esittämien korulausemaisten tavoitteiden

hallitusohjelmassaan hallitus on asettanut tavoitteekseen parantaa suomalaisen ruokatuotannon

ennakkomaksujen sijaan maatalousyrittäjät ovat joutuneet odottamaan myöhästyneitä tukiaan lainotuksen sijaan pankit ovat lyöneet ovensa kiinni maatalousyrittäjän nenän edestä ja normien purun sijaan byrokratia on edelleen

käytännössä tämä on tarkoittanut heikennyksiä ja leikkauksia

maatalousyrittäjän suur mielenosoituksen yhteydessä maatalousministeri kertoi ryhtyvänsä välittömiin toimiin maaseutuviraston tukimaksatusten

käytännössä tämä tarkoitti muutaman henkilön näennäisiä tehtävä

kun ohjelma oikeasti johtuivat liian pienistä resursseista ja heikosta poliittisesta

nyt tarvitaan toimia joilla autetaan maatalousyrittäjä akuutin kriisin yli

hallituksen tulisi pikaisesti lanseerataan ahdingossa oleville maatiloille tarkoitettua sopeutumislainaa myöntää lyhennysvapaita vuosia maatilatalouden lainoille ja karsia

lisämäärärahojen tarve on akuutti ja hallituksen olisi pitänyt huomioida se jo vuoden kaksituhattakuusitoista varsinaisessa talousarviossa ja viimeistään tämän vuoden

kannatan

välittömiä toimia lisäksi hallitukselta tarvitaan nyt toimia joilla parannetaan maatalouden kannattavuutta ja luoda puhemies

tuottajahintojen lasku pitää pysäyttää parantamalla maataloustuottajien asemaa elintarvikeketjun osana tällä hetkellä maatalousyrittäjät eivät pärjää neuvotteluissa elintarviketeollisuuden kannatan esitystä

arvoisa puhemies

hallituksen toiminta maantiekuljetusalaa kohtaan kertoo laajemminkin heikosta hallituksen tahtotilasta puolustaa suomalaista työtä

esimerkiksi tällä viikolla hallitus äänesti voimaan lähetettyjen työntekijöiden direktiivin joka käytännössä tekee esimerkiksi itä euroopan maista tulevien kuljetuksien valvonnan mahdottomaksi eli sen varmistamisen että suomen kuljetusalalla sovellettaisiin suomalaisia työehtoja ja maksettaisiin työehtosopimusten mukaista palkkaa

me sosialidemokraatit teimme myös tähän direktiiviin yhdessä kuljetusalan työnantaja ja työntekijäosapuolten kanssa esityksen jolla kuljetusalan valvonta olisi edes käytännössä voitu tehdä mahdolliseksi mutta tämä ei käynyt hallitukselle

olen huomannut että alueet ja kunnat jotka ovat varakkaita muuhun maahan verrattuna ovat nostaneet niitä indeksikorotuksen verran esimerkiksi pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja helsingin sairaanhoitopiiri mutta taas köyhemmät sairaanhoitopiirit ovat nostaneet maksimissaan näitä asiakasmaksuja muun muassa sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa

kysynkin työministeri lindströmiltä sitä että kun äänestimme eilen esityksestä jolla edellyttäisimme hallitukselta näiden lakiesitysten vaikutusten seurantaa niin miksi tämäkään ei käynyt teille

miten ehkäisette ihmisten myös alueellisesti tapahtuvaa tämmöistä eriarvoistumista ja onko hallitus mielestänne toiminut perustuslain ja terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla edistääkseen väestön terveyttä ja terveyserojen kaventamista

suomalaisen maatalouden alasajon sijaan tarvitaan päämäärätietoisia toimia joilla turvataan puhemies

arvoisa puhemies

kannatan esitystä

arvoisa rouva puhemies

hallituksen päätös jättää korottamatta eläkkeensaajan asumistuen enimmäisasumismenoja tarkoittaisi lupauksista huolimatta käytännössä heikennystä eläkkeensaajan asumistukeen

kuitenkin nyt on nostettava esiin eläkeläisiin kohdistuva jättiluokan leikkaus

arvoisa puhemies

ehdotuksesta on äänestettävä mietintö linjaa edusti mäkisalo ropposen ehdotus ei kannatan esitystä

arvoisa puhemies

kannatan esitystä ehdotuksesta äänestettävä mietintö linjaa edusti mäkisalo ropposen ehdotus ei

äänestyksessä

arvoisa herra puhemies

tästä ilmaistyöstä saattaa tulla pakottava siksi koska työnantajat saattavat edellyttää tätä palkatonta työkokeilua ennen koeaikaa ja se tilanne on äärettömän huolestuttava

haluan yleisesti tuoda esille että työttömät ovat työhaluisia kuten toin jo aikaisemmin esille ja nyt pitäisi nimenomaan auttaa näitä ihmisiä pääsemään töihin ja nimenomaan sellaisiin töihin joista ihmiset saavat palkkaa

vielä lopuksi haluaisin kysyä ministeriltä

eikö teidän nyt olisi aika ja mahdollisuus perua tämä ilmaistyöesityksenne vai haluatteko todella jäädä historiaan ministerinä joka lanseerasi suomeen ilmaistyön

varsinkin lastensuojelun keskusliitto ja muut lapsiasiainjärjestöt ovat hyvinkin voimakkaasti ottaneet tähän kantaa että on menty enemmän elinkeinopoliittisin intressein kuin lapsen etu edellä

kunnianhimoisena tavoitteena tulee olla saada yhtenäiset kriteerit palkkioluokat verotus ratkaista kokonaisuudessaan tämä subjektiivinen oikeus

arvoisa puhemies

täällä monet ovat kiinnittäneet huomiota tähän puheenvuoroon jossa nostin nimenomaan perhehoidon osalta näitä elinkeinopoliittisia intressejä

lähinnä nostin keskusteluun sen että tästäkin puuttuu lapsivaikutusten arviointi ja tässä lisätään yksikön kokoa ja kasvatetaan mitoitusta

ja mielestäni näin ei ole

eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksesta haluan nostaa edustaja mäkisalo ropposen tavoin etenkin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien ihmisten aseman ja heidän perusoikeuksiensa toteutumisen

merkittävällä määrällä heistä on jonkinasteinen muistisairaus ja heidän itsemääräämisoikeutensa vahvistaminen on meidän keskeinen tavoite tämänkin kertomuksen mukaan

täällä on paljon keskusteltu muun muassa näitten perusoikeuksien toteutumisesta katsoin tuossa thln tutkimuksen jonka mukaan puolet heistä ei ole päässyt edes viimeiseen kuukauteen ulos asuinrakennuksestaan eli tarvetta perusoikeuksien vahvistamiselle on

mutta olen huolestunut siitä että etenkin ympärivuorokautisessa hoidossa olevat ihmiset uhkaavat jäädä vähemmälle huomiolle myös näissä painopisteissä

on pitkään valmisteltu itsemääräämisoikeuslakia joka olisi varsinkin näille ympärivuorokautisessa hoidossa oleville muistisairaille ihmisille erittäin tärkeä nimenomaan heidän perusoikeuksiensa toteutumisen ja niiden rajoittamistoimenpiteiden oikeassa toimimisessa eli käytännössä siinä miten sitä ihmisarvoista kohtelua ja itsemääräämistä positiivisella tavalla sitten meillä suomessa tuettaisiin

kuten täälläkin on tullut esille niin haluaisin nostaa tämän ikäihmisten erittäin valitettavan kaltoinkohtelun

nämä valvonnan keinot on myös aliresursoitu eli tosiasiallisia keinoja on vähän aluehallintoviranomaisilla kotihoidonpalveluista puhumattakaan kuten täällä jo oikeusasiamies toikin esille

itse tiedän myös monia esimerkkejä joissa sitä kun henkilökunta on nostanut näitä epäkohtia esiin heidän oikeuttaan kuitenkin lainsäädännöllä on viime kaudella vahvistettu ei ole kuitenkaan katsottu hirveän hyvällä

ja kuten edustaja huovinen toi esiin näitä kokemuksia ja henkilökunnan ammattitaidon parantamista niin se on erittäin keskeistä tämän kaltoinkohtelun ehkäisemissä

tämä kaltoinkohtelu voi tarkoittaa kovakouraisuutta hoitotoimenpiteissä karkeaa tai epäasiallista kieltä määräilyä rankaisemista moittimista eli puhutaan hyvin voimakkaista asioista niiden ihmisten kohdalla jotka ovat täysin toisen ihmisen avun varassa ja usein heidän toimintakykynsä on jo hyvin heikentynyt eivätkä he pysty puolustamaan omia oikeuksiaan

mutta tässä samassa tutkimuksessa tuotiin kuitenkin esille että henkilökunnan määrällä on hyvinkin voimakasta vaikutusta tähän kaltoinkohteluun

tietysti tässä oikeusasiamiehen kertomuksessa nousee esille vahvasti myös toimeentuloon ja sosiaaliturvaan liittyvät taloudelliset kysymykset ja etenkin nämä nykyiset pienituloisiin kohdistuneet leikkaukset ja asiakasmaksujen korotukset jotka täällä eduskunnassakin on hallituksen toimesta laitettu täytäntöön

itse olen sitä mieltä että nämä uhkaavat näiden ihmisten perusoikeuksia myös näiden palveluiden saatavuuden kautta

arvoisa puhemies

kysyisinkin vielä oikeusasiamieheltä miten näette että nämä lainsäädännön ja normien heikennykset muun muassa mitoituksen lasku ja ylipäätänsä tämä leikkauspolitiikka joka kohdistuu pitkälti tiettyihin ikäihmisiin ja samoihin väestöryhmiin ja haavoittuvampiin ihmisiin vaikuttavat perusoikeuksiin tulevaa kertomusta tehtäessä näiden tulosten pitäisi olla kuitenkin paremmat

arvoisa puhemies

vuosilomalakia ehdotetaan muutettavaksi siten että vuosilomalla sairastamisen kompensaatioon sisällytettäisiin myös kuuden päivän omavastuu

toisaalta esitys pienentää erityisesti äitien lomapalkkaa ja lomarahaa ja siten lisää entisestään naisten ja miesten välistä perusteetonta palkkaeroa

muun muassa tasa arvovaltuutetun antamassa lausunnossa todetaan että esitys asettaa äidit epäedulliseen asemaan voimassa olevaan lakiin verrattuna

tasa arvovaltuutettu ei kannata ehdotettua vuosilomaoikeuden rajoittamista perhevapaiden ajalta ja katsoo että ehdotetut muutokset eivät täytä perusoikeuden rajoitukselta edellytettyjä hyväksyttävyys ja suhteellisuusvaatimuksia

myös perustuslakivaliokunnan lausunto on hyvin kriittinen muutokseen

toisaalta tämän syrjinnän lisäksi vanhempainvapaiden vuosilomakarttuman heikennys monimutkaistaa lainsäädäntöä sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta

huomioisin myös että esitys lisää kuntatyönantajien kustannuksia koska käytännössä naisvaltaisten julkisten alojen osuus vanhemmuuden kustannuksista kasvaa

hallituksen esitykseen kuuluu myös loma ajan sairauspäivän kompensaatioheikennys

tämä esitys heikentää lainsäädännön ennakoitavuutta koska edellisestäkään lainmuutoksesta ei ole vielä vaikutusten arviointeja

muistuttaisin että karenssivaihtoehtoa tutkittiin jo nykylain säätämisen yhteydessä mutta se osoittautui hallinnollisesti raskaaksi ja siitä luovuttiin

ensinnäkin se edellyttäisi työnantajalta mittavaa ja kustannuksia aiheuttavaa kirjanpitoa vuosilomien karttumisen ja sairauspäivien osalta

toisaalta työntekijän taas olisi varmuuden vuoksi syytä toimittaa työnantajan hyväksymä selvitys jokaisesta yhdenkin päivän sairastamisestaan eli käytännössä lääkärintodistus

tällainen poukkoileva ja byrokratiaa lisäävä lainsäädäntö on vastoin hallituksen pyrkimyksiä selkeyttää sääntelyä ja normeja

hallituksen esityksellä on mielestäni ratkaisevia perustuslaillisia ongelmia

hallinnollinen taakka uudistuksen myötä kasvaa vanhemmuuden kustannusten tasaaminen ottaa takapakkia ja esitys on yleisesti sekavaa ja epäjohdonmukaista lainsäädäntöä

mielestäni olisi ollut selkeämpää sisällyttää kaikki vuosilomalakiin tulevat muutokset hallituksen lupaaman lain kokonaisuudistuksen yhteyteen

edellä olevan perusteella tulemme esittämään asian toisen käsittelyn yhteydessä että lakiehdotus hylätään vastalauseen perusteella

työelämän muutos silpputyön ja epävarmuuden lisääntyminen työmarkkinoilla on oikea ongelma monien ihmisten ja perheiden elämässä tällä hetkellä

yksi merkittävä tätä epävarmuutta lisäävä tekijä on nämä niin sanotut nollatuntisopimukset

valitettavasti näitä nollatuntisopimuksia käytetään yleisesti työmarkkinoilla myös sellaisissa tilanteissa joissa töitä olisikin tarjolla enemmän

nollatuntisopimusten kieltäminen oli myös vahva osa sdpn vaaliohjelmaa

mielestäni tämä esimerkki kuvaa hyvin tätä nollatuntisopimusten problematiikkaa

huomioisin että tällä hetkellä esimerkiksi viittomakielen tulkit työskentelevät lähes kaikki näin epävarmoissa työsuhteissa

mielestäni ei ole kohtuutonta vaatia työnantajaa pohtimaan etukäteen työnsä tarvetta samalla tavalla kuin työntekijät joutuvat maksamaan vuokransa ja muut elämisen tarpeet

sen lisäksi nollatuntisopimuksen työntekijöillä ei ole sairauspäivämahdollisuutta eikä muuta turvaa esimerkiksi oikeutta ansiosidonnaiseen

mielestäni kansalaisaloitteen keskiössä on nimenomaan työn arvostaminen sellaisen työn jolla jokainen tulee toimeen

kuten täällä edelläkin edustaja kiljunen toi esille tämä ei ole estämässä esimerkiksi opiskelijoiden lisätienestien hankkimista vaan nimenomaan vahvistaa sitä periaatetta että työllä jokaisen on tultava toimeen

omalta osaltani haluan kiittää tämän kansanliikkeen tekemää työtä ja myös tukea tätä aloitetta ja puuttua nollatuntisopimusten epäkohtiin

muistuttaisin siitä sdpn tavoitteesta että sdp puolustaa nimenomaan työntekijöiden oikeutta riittävään toimeentuloon ja ennakoitavuuteen työelämässä

tässä puheenvuorossani toin esille että lausunto oli hyvin kriittinen ja siinä nimenomaan otettiin kantaa että ei saa perustua sukupuoleen tämmöistä syrjintää ja samaa tässä puheenvuorossani toin esille myös tasa arvovaltuutetun kannanotosta

arvoisa puhemies

mielestäni hallitus ei ryhtynyt muuttamaan tätä esitystä näistä lausunnoista huolimatta vaan haluaa ponnekkaasti viedä eteenpäin tätä esitystä joka mielestäni kohdistuu nimenomaan sukupuoleen

mielestäni tätä asiaa voisi tarkastella vielä vaikka euroopan sosiaalisten oikeuksien peruskirjan mukaan jossa edellytetään että ihmisiä ei saa sukupuoleen perustuen asettaa eriarvoiseen asemaan ja hyvin monesta muustakin näkökulmasta

mutta kuten täälläkin on tuotu esille se ongelma on tällä hetkellä se että todellisuudessa iso osa niistä vapaista jää käyttämättä

yksi oli haluttomuus jättää hoidettava toisen hoitoon tai sitten hoidettavan kieltäytyminen tai sopivan sijaishoidon puute

nämä ovat kuitenkin asioita joihin meidän pitää paneutua kunnissa ja tähän haasteeseen tämä laki ei kuitenkaan itsessään vastaa tai puutu

toisaalta tästä kuntoutuksesta nostaisin esille sen tosiasian että sitä on ensinnäkin vaikea saada jos on vanha omaishoitaja

usein heidän kohdallaan näitä hakemuksia hylätään koska hoitaja on jo liian vanha ja raihnas mutta silti hoitaa edelleen

mutta kuitenkin nämä kriteerit olisivat voineet olla ehkä vielä voimakkaammat näistä vapaapäivistä juuri näiden tilanteiden kohdalla vaikkakin laki tuo heille parannusta

sitten täällä on käytykin jo keskustelua paljon näistä lapsivaikutusten arvioista jotka ovat äärettömän tärkeitä varsinkin tällaisten lakiesitysten kohdalla jotka vaikuttavat hyvinkin voimakkaasti lapsiin

mutta kuten viime kaudella on lähdetty valmistelemaan tätä kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman mukaista kokonaisuudistusta niin se on edelleen pidettävä kunnianhimoisena tavoitteena sekä hallituksen että oppositiopuolueiden yhteisenä että se olisi subjektiivinen oikeus ja pohdittaisiin ne kriteerit ja palkkiot ja saataisiin siihen selvyys

minä olen toiminut pitkään pirkanmaalla omaishoitajien hallituksessa ja tukihenkilönä ja nähnyt sen kuinka jo pelkästään meidänkin maakunnassa on hyvinkin erilaisia kriteereitä liittyen eri kuntiin

tietyissä kunnissa omaishoitajat odottavat budjetista vapautuvia varoja ja saattavat vain unelmoida näistä vapaapäivien joustavista toiminnoista

sitten haluaisin vielä nostaa muutamia lisähuomioita tulevaisuuteen ja jatkovalmisteluun tätäkin silmällä pitäen

omaishoitajan joka aloittaa omaishoidon työn löytyä eikä se enää niin jo työikäisenä eläkekertymä on huomattavasti pienempi

tämä on myös johtanut näiden osalta siihen että pienituloisuus on hyvin yleistä omaishoitajien keskuudessa ja tämä on hyvin voimakkaasti pidettävä myös mielessä pohdittaessa näitä asiakasmaksuja

arvoisa puhemies

toivottavasti nämä panostukset näkyvät kunnissa voimakkaasti ja vaikkakaan näitä ei ole suoranaisesti korvamerkitty niin tahto tässä on erittäin hyvä